arvoisa puhemies

nyt olisi korkea aika sanoa jotta säästetään se raha eikä tehdä sitä vaan isketään ne panokset siihen jotta sitä rajanylitysjärjestelmää pitää tehostaa

mutta meiltä puuttuvat ne investoijat kun suuryritykset joilla on pääomaa investoivat sinne missä he saavat ahneudelleen parhaiten tyydytyksen ja missä saa parhaan tuloksen

siis joka kerran kun se kävi kippaamassa meni ottamaan jäteautosta kuvan ja sitten lähetti minulle postia että onko tässä mitään järkeä

valitettavasti tulee vielä se että sillä yritetään siirtää seutukunnittaiseen jakoon myös esimerkiksi te toimistopalvelut

kannatan ehdottomasti tätä koska tässä on hieno asia mutta luulen kyllä jotta tämä ei hirveästi etene

arvoisa puhemies

hänen kotiinsa tulee tämä auto ja on pakotettu siihen järjestelmään liittymään ja maksamaan tämä ja aina on tyhjä pönikkä siinä kuvassa kun se kippaa koska heillä paperit poltetaan biohajoava jäte kompostoidaan lasit viedään lasinkeräykseen ja metallit metallinkeräykseen ja heille ei tule jätettä

mutta olen sitä mieltä jotta tämä on vaatetus ja keskisuurta jos

tuntuu siltä että on en tiedä mutta varmaan on näitä hakkereita saavatkohan he jopa palkkaa siitä että pystyvät tuhoamaan ja viruksia kehittämään ja tekemään kaikkea tämmöistä

sen takia nyt olisi vihonviimeinen aika sanoa jotta vedetään se peli poikki siinä ja käydään venäläisten kanssa neuvottelemaan siitä jotta tehdään vaikka yksi reikä lisää siihen rajaan yksi kaista lisää jos se siitä kaistojen määrästä on kiinni ja annetaan neuvoja ja ohjeistusta jotta kaikki tietotaito on käytössä miten tuo rajanylitys toimii koska se tukkohan ei ole koskaan ollut suomen puolella se on ollut aina tuossa naapurin puolella

tai toivon että se etenee mutta epäilen kyllä vahvasti koska tässä on se että se ei siirryttäisiin semmoiseen ajatteluun joka ainakaan tähän mennessä ei ole mennyt läpi vielä kokoomukselaisissa piireissä ja luulen että nytkään ei vielä mene mutta toivottavasti olen väärässä

ne voi vesistön ehdotus lasten asia lähetetään aloitteena hyvä sen takia että tästä käydään keskustelua täällä eduskunnassa

näin ollen silloin tuo minkä kirjoitin talousvaliokunnan lausunnon eriävään mielipiteeseen jossa on mukana myös vasemmistoliiton ja sosialidemokraattien edustajia että jokaiselle seutukunnalle turvataan kattavat palvelut tarjoava työ ja elinkeinotoimisto menettäisi merkityksensä jos tämä seutukuntauudistus menee niin kuin ministeriö on sen ykkösvaihtoehdoksi merkinnyt

palmin tekemä aloite tähtää hyvään siinä mielessä jotta tässä parannettaisiin näiden lapsiperheiden asemaa ja minä olen kyllä kannattamassa tämän tyyppistä ajattelua

tässä pitäisi olla kanssa järkeä siinä miten saadaan nämä kunnat tekemään järkipäätöksiä niin kuin tässä lieksankin tapauksissa jos tämä vanha pariskunta anoo vapautusta siitä pakollisesta keräysjärjestelmään liittymisestä

ovatko ne nämä summat vai ei mutta joku tämmöinen veropoliittinen etuus tarvitaan koska se kyllä ainakin helpottaisi asemaa monessa tapauksessa

nimittäin tässähän pitää nyt miettiä kokonaisuutena myös jotta millä tavalla kunnallisveroa peritään koska tänä päivänähän niin kuin täällä on kuultu kyselytunneilla ja monessa yhteydessä työmarkkinatukilaiset maksavat korkeinta veroa siis työttömänä olevat henkilöt maksavat korkeinta veroa ja he eivät hyödy yhtään näistä verohelpotuksista jotka tulevat

arvoisa puhemies

itse olisin kyllä laittanut tähän aloitteeseen nimeni koska tämä on siinä mielessä ihan oikein jotta kyy laitetaan tämmöisen suojelun piiriin

venäjähän on poistamassa sieltä viranomaisia vähentämässä niiden määrää ja sehän tarkoittaa sitä jotta todennäköisesti myös se joustavuus tulee siellä paranemaan mutta ilmeisesti venäjällä ovat vähän hitaampia nämä käänteet kuin suomessa ja se voi viedä aikaa

kysehän on siitä jotta se on iso kysymys jos on tämmöinen köyhä perhe

se heijastuu nimittäin koulussa se heijastuu joka paikassa ja lapsi monesti kokee sitten jotta hän on huonompi tai heillä ollaan huonompia ja jo se elämänasenne lähtee sieltä

eli tämä kehitys on huolestuttava ja erityisesti sieltä maakunnan maaseudun näkökulmasta josta itsekin jonkin verran kehitystä seurailen

mutta suomi voisi olla siinä niin kuin auttajana jos tarvitaan mitä tietotaitoa jopa kouluttajana mutta ei lähdetä tekemään tämmöisiä hulluja parkkialueita

tämä on todellakin niin kuin alussa mainitsin johdonmukaista politiikkaa joka on jo ollut oikeusministeriön ja sisäministeriön hallinnonaloilla ja nyt tulisi siis voimalla myös työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle

arvoisa puhemies

savonlinnan keskussairaalassa jalka ylöspäin olin riipuksissa ja jollakin lyijyvedellä ja en minä tiedä mitä siihen aikaan ne hauteet mahtoivat olla kun se jalka oli mustana vähän ja turvoksissa

lauslahti puhui ihan oikeasti että ne pitää kohdentaa oikein niin tämän hetken veronkevennykset eivät kyllä tämän hallituksen linjoituksessa kohdennu millään muotoa oikein vaan ne kohdentuvat just niihin rikkaimpiin

joskus aikanaan tein kirjallisen kysymyksen köyhän lapsen oikeudesta polkupyörään löytyy muuten tuolta kirjallisten kysymysten joukosta ja tapaus on semmoinen että joensuussa oli yksi tämmöinen yksinhuoltajaäiti ja hänen tyttärensä joutui aika huonoon asemaan siinä mielessä kun kaikki muut lapset siltä luokalta lähtivät polkupyörällä retkelle ja sieltä sitten uimahallille ja tämä lapsi laitettiin sitten kävelemään sinne ja totta kai hän sai pilkkaa osakseen siitä

täällä ministeri vehviläinen minulle sanoi joskus viime talvena kun kysyin joko sitä tehdään ja jos tehdään niin sinne rekat tupruttavat että sinne tulee lämmitystolpat jotta rekat voi lämmittää siellä eikä tarvitse koneita käyttää

kyllä minä ihmettelen tai ei tämän hallituksen tekemisiä tarvitse ihmetellä täällä on mitä merkillisimpiä juttuja mutta kaiken taakse kätkeytyy joku juju

arvoisa puhemies

tämä pelkkä hintaan tuijottaminen johtaa semmoiseen suuruuden filosofiaan ja sehän tarkoittaa sitä jotta siinä ei välitetä ympäristöarvoista mitään tavaroita kuljetetaan pitkiä matkoja sitten sallitaan tämmöinen riistopolitiikka

täällä on kyllä hienosti todettu että eihän tässä kevennyksistä ole puhe vaan otetaan vähemmän taikka jätetään enemmän käteen ihmisille niin ettei siinä veronkevennyksestä ole puhe

tässä toissa kesältä tuli mieleen kertomus vaan siitä miten sitkeä eläin tämä kyykäärme on kun minun veneeni keulan eteen joka päivä ilmestyi kyykäärme

nimittäin jos tehdään tällä tavalla että pakotetaan kunnat nostamaan maksuja palvelumaksuja niin sitten otetaan se pois imetään pois se hyöty sieltä kunnilta niin ainahan pitää olla joku taka ajatus miksi näin tehdään

niin turhaan ei kannata tolppia laittaa jos sinne aiotaan jotain asfalttikenttää tehdä

katsotaan vaikka se äitiyspakkauskysymys

se siirtäisi tämän palveluverkkotarkastelun allujen ja ellujen yhteyteen

hieno oivallus oli ministeri kataiselta jossakin yhteydessä kun hän sanoi jotta tässä pitää pääomatulojen ja työtulojen välistä veroeroa pienentää

minä ajattelin että jotenkin se pitää saada pois sieltä useamman kerran kannoin sen aika kauas

herra puhemies

paras hankkeen joka tuossa äsken vilahti varjolla on tuotu erinäköisiä häkkyröitä sos

sen takia kyllä meidän pitäisi päästä siihen jotta meillä tämmöistä mualaisjärkee käytettäisiin näissä asioissa

minun kysymykseni koski sitä eikö harkinnanvaraisessa toimeentulotuessa pitäisi olla nimetty se jotta tämän tyyppinen ei voi toistua siten jotta siinä tapauksessa kun tämä äiti oli käynyt hakemassa toimeentulotukea koska ei pysty muuten ostamaan polkupyörää vaikka olisi pystynyt käytetyn polkupyörän ostamaan sille lapselleen ei olisi tämmöistä silmätikkuasetelmaa tullut

no tietysti se järki enstäinkin voisi olla siinä jos ihan suoraviivaisesti katsoo ei mutkan kautta jotta tässähän kunnat laitetaan perimään ja valtio ottaa tuloja sieltä kautta

ja terveyspuolen osalta

paikallishallinnon palvelun järjestelmä ja kokonaisuutena eikä tuoda ehdotuksia tänne eduskuntaan näin tipoittain kuin nyt on tapahtunut jolloin määrärahojen niukkuuden ja tuottavuusohjelman ehdoilla ajetaan virkamiestyönä sen jälkeen palvelut alas tai heikennetään niitä

sitten ajattelin jotta nyt ei muu auta pitää ottaa se kyykäärme semmoiseen isoon saaviin ja laitoin veneeseen ja vein toiseen saareen niin ei sitä sen jälkeen ole näkynyt

onko sitten tarkoitus jotenkin järkeistää sitä kysymystä koska on rakennettu ja ollaan rakentamassa parastaikaa eri näköisiä uusia hallintoja jotka syövät rahaa

mutta kyllä minusta tässä ilmeisesti on isompi ideologinen järki siinä mielessä jotta nythän tällä nostetaan siis erinäköisiä taksoja tässä tapauksessa asumisen osalta ja vanhustenhoidon osalta

loppujen lopuksi siinä kävi kuitenkin siten jotta tesema joka tuolla nurmeksessa on ja joka alun perin toimitti joutui tekemään tälle virolaiselle firmalle nämä sukat

se ilmeisesti kotiutui sinne eikä viitsinyt lähteä uimaan tai sillä meni suuntavaisto sekaisin

en tiedä mikä lopputulos tulee olemaan koska alun perinhän piti olla että vähennetään organisaatiota ja pyritään yksinkertaistamaan rakenteita

minusta siinä tilanteessa jos kyy on pihassa kyllä kai se ainut hieno keino on jotta viedään mahdollisimman kauas siitä otetaan kiinni ja viedään kauas senhän pystyy ottamaan rukkaskädessä ei se pistä kunhan ei jää paljasta ihoa näkyviin niin kuin siinäkin tapauksessa vein semmoisen kilometrin päähän toiseen saareen

tämä on sellainen huoli joka tulee tuolta kunnista esimerkiksi keruulta joutsasta pienemmistä kunnista puhumattakaan joissa mennään tähän kuntavetoiseen näköpuhelinmalliin monissa palveluissa

silloinhan se tarkoittaa sitä että maksuja nostetaan sille tasolle jotta sitten joku yksityinen palveluntarjoaja pystyy kilpailemaan siinä

tässä on tosi hyvä inhimillinen näkökulma että niillä jotka saavat vähän rahaa jopa kiinteistöverossa otettaisiin huomioon se jolloin maksaisivat vähemmän kiinteistöveroa ja ajatuksena se jotta yleensä asumiseen ei kohdenneta ylimääräisiä maksuja jotka jo muutenkin kun tiedetään suomessa tämä asumisen kalleus nostavat näitä kustannuksia

arvoisa puhemies

eikö yleensä ole linja ollut tässä viime aikoina se jotta palvelun mukaan hinnoitellaan nämä asiat ja tässä kyse on mediamaksusta mistä on puhuttu ja ylestä

tässähän on musta aukko semmoinen iso aukko sellaisten henkilöiden osalta ketkä eivät maksa valtionveroa ja ovat työttömyysturvan varassa

tätä ruuvia kun kiristetään vaan lisää niin jossakin vaiheessa mennään sen kipukynnyksen yli jotta sitten yksityinen pystyy jo tekemään sen edullisemmin koska muuta järkeähän tässä ei pysty olemaan jos niin kuin ajatellaan kuntien itsemääräämisen osalta

stmn hallinnonalan osalta ei esitetä yhtään työttömille lisää eikä verotuksen puolella tule yhtään lisää jolloin siellä on semmoista ostovajetta kulutusvajetta

kyllä se kesti sitten siellä

tämä näkökulmani perustuu työ ja elinkeinokeskuksen johtajan lausuntoon kun hän totesi valiokunnassa näitä taisi olla kaksikin että nimenomaan määrärahojen riittämättömyys ja tuottavuusohjelma johtavat siihen että ei voida pitää esimerkiksi keski suomessa kuin kolme te toimistoa

minä olen käsittänyt että vielä tällä hetkellä kuitenkin kuntalaki lähtee siitä että kunnalla on itsemääräämisoikeus asioissa mutta tässä se menee yli sen oikeuden ja valtio katsookin että nämä ovat hyviä maksujen kerääjiä mutta samalla tehdään ideologista työtä

tässä vaan tulee se yhtymäkohta semmoiseen ajatteluun jotta jos tätä laajennetaan näin niin kohtahan sitten autonkäyttömaksu peritään kaikilta vaikka ei olisi autoa nähnytkään tai ei ainakaan omaa autoa olisi onhan sen nähnyt tietysti tänä päivänä

arvoisa puhemies

nimittäin tässä käydään nova groupin ja kmsn keissiä läpi ihan perusteellisesti ja näyttää siltä että tässä lähes kaikki toimijat ovat olleet kepulaisia ja pääministeri on ollut tietoinen useammassa vaiheessa näistä

itse kun olen tuossa työelämä ja tasa arvovaliokunnassa niin joskus aikanaan tätä vakuutuslakia käsiteltäessä varmaan taisi joku direktiivi olla siinä mietittiin onko meillä linjassa tämä kysymys kun siellä puhuttiin erinäköisistä vakuutusmaksuista erisuuruisista vakuutusmaksuista miesten ja naisten osalta

tänä päivänä se realismi on olemassa katsokaa näitä kuntia mitä olen lukenut valtakunnan eri puolilta olevia lehtiä ja netistä näkee muuten yllättävän paljon että ollaan nostamassa kiinteistöveroa sen takia jotta tämä hallituksen hyvä politiikka ei onnistu vaikka täällä puhutaan että nyt ovat kunnat saaneet lisää rahaa

yritystoiminnan edellytysten parantaminen on jatkuvaa työtä joka on nyt vaarassa jäädä aivan kohtuuttomasti kuntien vastuulle

odottaisi nyt niin kuin täällä on tivattu vastauksia näihin kysymyksiin koska tämä tekee sen epäluottamuksen tässä meille oppositiolle ja myös suomen kansalle

en minä tiedä huvikseenko ne nostavat nyt kiinteistöveroja huvikseenko ne nostavat kunnallisveroäyriä

tässä on nyt lähdetty niinpäin tätä tekemään taikka on jo noudatettukin tämmöistä käytäntöä että tämmöinen keskimääräinen elinikä on sitten otettu korvauksen perusteeksi sukupuolten välillä miesten ja naisten välillä

harvoin joutuu sanomaan edellisen puheenvuoron käyttäjän viestiin niin suoraan poikkipuolista kuin nyt joudun sanomaan

mutta olen sitä mieltä jotta nyt äänestysprosentti tulee jäämään matalaksi

siinä mielessä olisi kyllä odottanut että tämä olisi voinut jopa olla lausunnolla työelämä ja tasa arvovaliokunnassa mutta kun tämä on näin mennyt niin en halua sitä nyt enää lähteä jarruttamaan koska todennäköisesti se olisi hallituspuolueiden edustajien voimin äänestetty niin kuin monet muutkin tuolla työelämä ja tasa arvovaliokunnassa

tuen kaikkia niitä hankkeita millä tämä ilotulitteiden käyttö saadaan jotenkin järjellisiin puihin koska se paukutteluhan alkaa niin kuin täällä on todettu hyvin aikaisin yleensä uudenvuodenaattona

kun pajusen juttuja luin tuossa niin hän sanoi että otetaan vähän velkaa lisää jotta tämmöinen on tämä nykyinen veropolitiikka

siinä mielessä totean vaan että tämä pitäisi sillä tavalla saada nyt jatkossa tehtyä jotta tämä sukupuoleen perustuva jaottelu tässä korvauksessa ei enää olisi jatkossa voimassa vaan tasavertaisesti näissä tapauksissa kun haittaraha kertakorvauksena maksetaan onpa se mies tai nainen olisi saman suuruinen korvaus

sen takia menestystä aloitteelle

ainakin meillä ampuvat aamusellakin vielä viiden aikaankin jolloin koko yön ainakin eläimet siitä kärsivät kissat koirat hevoset ja kotieläimet

tässä näkyy oikeastaan aika hyvin se linja että nämä jätteenpolton kannattajat ovat isoja toimijoita ja vahvoja siinä mielessä hyviä lobbareita ja saaneet enemmän tahtonsa läpi kuin tässä biokaasulaitokset

arvoisa puhemies

oinonen on tässä kuvannut aika hyvin niitä tuntemuksia ja sitä tilannetta mikä kesällä oli niitten ihmisten osalta jotka sattuivat semmoiselle alueelle missä heidän metsiään on myrskytuho kohdannut

tässä esityksessä niin kuin monissa on hyvää ja huonoa ja joku maininta molemmista

minusta tämän tyyppinen ei ole tarpeellista nimittäin jos miettii vaikka kaupunkeja niin vanhustenhoidosta leikataan ja on kuultu että ei ruokaa toimiteta ja sitten kun tämmöiseen hetken muutaman minuutin tupsaukseen pannaan satojatuhansia niin johan siinä on jotain älytöntä

kiviranta joka on veroasiantuntija lähtee tälle linjalle koska tämä selvitysmies elli aaltonenkaan ei uskaltanut semmoista aloitetta tehdä esitystä siitä verovapaudesta koska elli aaltonen koki sen sillä tavalla jotta se sotii niin vahvasti näitä kaikkia muita verolinjauksia vastaan että hän jätti pois sen siitä

ne ovat yleensä pienempiä toimijoita siellä ei ole tämmöisiä massiivisia laitoksia ja valitettavasti tässä on käynyt tämmöinen että tämä polttoideologia on mennyt edelle näistä kaikista

arvoisa puhemies

ensinnäkin peruslähtökohdan minusta olisi pitänyt olla se mitä täällä on puhuttu parhaasta vaihtoehdosta jotta olisi vaalipiirijakoa tarkistettu koska sillä olisi saatu aikaan sitä vaikutetta jotta nämä pienryhmät olisivat saaneet edustusta tänne eduskuntaan

siitä oli puhe koska satuin tapaamaan hänet lentokoneessa ja kun kysyin tuleeko tämmöinen esitys niin hän sanoi että se on niin kuin toivoton tapaus

tänä aamuna kun läksin kotoa tuossa viiden jälkeen ajelemaan helsinkiin niin siinä motot olivat parasta aikaa tekemässä sitä savottaa

mutta nyt kun hallituspuolueessa ja suurimmassa siis kaikista puolueista ollaan tätä mieltä niin minusta ed